meidät on halu vaientaa totuutta ei voi vaientaa

on tehty valiokunnan mietinnöstä poikkeavat ehdotukset yksi kaksi ja kolme edustajaa kettunen edustaja

lakiehdotuksen selkävaivaiset ylitin

totean että vaali on suuren valiokunnan täydennysvaalit tuottaja että valion yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti suuren valiokunnan varajäseneksi mikael jungnerin

pelkona voinut onnistua päivällistyksen eli jos asia kuin myös jaosto ehdottaa että minut pannaan pöydälle kahdeksas toukokuuta kuluvaa vuotta pidettävä

useamman erotuksen mikäli

puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä

osittain aina on osittain toisen käsittelyn estellen pääväristyksen ensimmäinen asia nyt on päätettävä ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta

asian käsittely on päättynyt ja asia

vaalitoimituksessa avustamaan pyydän seuraavat edustajat edustajana kelan edustaja paatero toivonen lerner vierustoja kalmari vaalitoimitus alkaa a

valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta lakivaliokunnan varajäsenyydestä antti rantakangas liikenne ja viestintävaliokunnan varajäsenyydestä eeva maria maijala ja ympäristövaliokunnan varajäsenyydestä inkeri kerola

puhemies verotuksen numero viisi teen minä ehdotin edustajina he arvos

toivotan veteraanijärjestöjen edustajat tervetulleiksi

jäseniksi

ei ensimmäistäkään

seisovan nousu tarttui puheenvuoropyyntömista eikä liikkumista saalis

suomi nousee vain työllä ja yrittäjyydellä ei perheitä ja kuntia

huomasin että perussuomalaisten ryhmäpuheenjohtaja terho sanoi ettei hallituksella ole vaaleissa saatua valtakirjaa muuttaa teillä liikkumista maksulliseksi

osittain ainoana sitoutuu sen käsittelyn estellä päiveristyksen tuoda asian ensin päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä puitesopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta

kimmo sasi

sen sijaan suomen riskit ja vastuut ovat oleellisesti kasvaneet kataisen hallituksen

aikarajoituksia ei siis keskustelun lopettamisessa tai keskeyttämisessä ole

taidedebatten halleina muut kalliorinne asteita on vedonnut haapanen raine sainio kaatosade rastas lakiehdotus hylätään

ja ehdotukset ovat lähellä ensimmäistä ehdotus to music

no katso valtiosta nauttivien luottamusta hallituksen toimet eivät ole edistäneet lapsiperheiden asemaa ja lasten hyvinvointia eikä hallitus näin ollen nauti eduskunnan luottamusta

viime keväänä kreikka tukipäätöksen yhteydessä sosialidemokraatit peräänkuuluttivat pankkien ja sijoittajien vastuuta näissä järjestelyissä ja rahoitusjärjestelmän laajempaa pelisääntömuutosta

samaan aikaan hallitus ylpeilee euroopan suurimmilla veronalennuksilla

puheenvuorot varataan p painikkeella

sinuhe wallinheimo jaellessaan kelo eero suutari maarit feldt ranta tuula peltonen asunnot imeläinen eeva johanna eloranta juho eerola lauri heikkilä anne louhelainen maria tolppanen simo rundgren eeva maria maijala artapin irti lahti silvia muuten satu haapanen ristin helsingin ja varajäseniksi

virtane

puhemiesneuvosto puoltaa jyrki kataisen pyyntöä

jos tarjoatteensa mitta on satasesta

ilmeistä on että tällä on myös vaikutuksia talouspolitiikkaan

ensin äänestetään antti kaikkosen

riistäytymään westernistä kävi niin että

suomen kokonaisvastuut on arvioitu jopa kolmeksikymmeneksiviideksi miljardiksi euroksi kun mukaan otetaan euroopan keskuspankin toimenpiteistä

satakaksikymmentä ja ääntä kolmekymmentäkolme i ja antaa neljäkymmentä kuusi poissa eduskunta on hyväksynyt pesemässä käsittelyssä sisällöltään pakattu lakiehdotuksella on kierroksen toinen käsittely on äänestänyt

euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle annetun valtiontakauksen voimassaoloajan pidentämisen taustalla on kreikan toisen tukipaketin lainaehtojen muuttaminen mikä pidentää merkittävästi suomen takausvastuiden kestoa

levoton että pöytäkirjaan merkitään miten kukin edustaja hallituksen tiedonanto kreikan kakkostukipaketista ei luo uskottavia edellytyksiä maan selviytymiseksi taloudellisesti kestävälle uralle

keskustajohtoisten hallitusten aikana kuntauudistuksia tehtiin laajapohjaisella yhteistyöllä johon kutsuimme myös

hallituksen kaavailemat suurkunnat vieraannuttavat ihmiset päätöksenteosta

saatuaan valtioneuvoston tiedonannon eduskunta ei hyväksy siinä esitettyä suomen osallistumista espanjan pankkisektorin pääomittamiseen ja leda muutkin diana ei tislata komistui toteaa että tästä syystä hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta

mäkipää kannattamana joudumme

äänestyksessä

lopuksi on päätettävä lausuma eh do

keskustelu

istuntomme käynnistyi kaartin soittokuntaan

nyt äänestetään vesa matti saarakkalan ehdotuksesta valiokunnan ehdotusta vastaan

eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyssä sisällöltään pakatut lakiehdotuks

ristimäki arto heiskanen jätti sen tekemä

eduskunta hyväksyy etäisimmässä käsittelyssä se avataan tartulakiehdotukset tämän lakiehdotuksen toinen käsittely on päättynyt

puhemiesneuvosto suosittaa että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät tuon saman

neste yrttiaho arvosteli voimisteli esityksen vara uusi risto mustajärvi

hyväksytystä rugby

kausi on lopun kysytyt

ryhdytään uudelleen urkureita

hallitus ei ole kyennyt perustelemaan kuntauudistuslinjansa hyötyjä

eduskunta hyväksyisimmassa käsittelyssä sisällöltään toivotut hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset

herra puhemies teen ehdotuksen kolme neljä viisi kuusi seitsemän kahdeksan

pöytäkirjaan merkitään miten kukin edustaja on tässä onnistunut yhden äänestämä

satakaksikymmentäyksi jaa ääntä viisikymmentä ei ääntä kuusi tyhjää poissa timo kalli on markku rossin kannattamana ehdottanut että lakiehdotuksen liitteenä oleva verotaulukko hyväksytään vastalauseen mukaisena

eduskunnan tilintarkastajat ovat viime keväänä antaneet näistä molemmista kertomuksen ja näiden pohjalta voi todeta että kummankaan tutkimuslaitoksen tai viraston toiminnassa ei ole mitään erityistä hälyttävää tai talouden numeroihin tai toimintaan liittyvää erityistä ongelmaa joka olisi antanut tilintarkastajille tai tarkastusvaliokunnalle aiheen huomautukseen

olkaa hyvä

pirstoutuu rosa poimiessa on

oliks katseli

se loppuu nimellistasoilla puurtanut useita runositaatteja perustulo voi olla purkin tähän asiaan o

jaottelusta kettunen olkaa hyvä rapua miesten että

nyt tulla ihmiset äänestämään mielikuvien perusteella uudistusvastuun kantava suurkunta juhlapuheitten retoriikkaa mutta sanoilla ei hoideta yh

hallituksen harjoittaman suuruuden ihannointi merkitsee tulevaisuutta jossa tärkeät lähipalvelut ovat entistä kauempana jossa yhä harvempi päättää yhteisistä

hän istuu saaneet yhdeksänkymmentäkahdeksan jaa ääntä kahdeksankymmentäseitsemän eija top poissa neljä to

pankkien pelastaminen kävi

suomen osallistuminen sotilaalliseen resolute support operaatioon afganistanissa on muutettava ykn johtamaksi siviilioperaatioksi joka tukee maan jälleenrakentamista sekä edesauttaa poliittisen dialogin ja rauhanprosessin aikaansaamista

kataisen hallituksen ja eduskunnan käsittelyssä olevassa euroopan rahoitusvakausvälineen hirvee vie valtion takauksesta annetun lain toisessa toisen pykälän muuttamisessa mitään

samoin eteläpää puristuksen viidennen osan

työmarkkinoilla neuvottelut ja palkkaratkaisut ovat olleet normaalia vaikeampia sen takia että reaaliansioiden nousu on pysähtynyt ja kehitys näyttää jopa miinusmerkkiseltä

äänestyksessä

meno paluu työministeriötä siirtämään

ensin verotus

hallituksen budjettiriihen päätökset eivät

herra valtiovarainministeri kunnat avaavat siis budjettejaan mutta eikö olisi oikeampaa että hallitus avaisi oman budjettinsa

jälkikeskustelua varten ystävänpäiväristuksen toinen asia kuin suostui ehdottaa paasio

seuraavaksi tehdään lisätalousarvion lisätalousarvioehdotuksen ykstyskohtaiseen

päivänä helmikuuta välikysymyskeskustelun yhteydessä antaman vastauksen jälkeen on käynyt ilmi että puolustusministeri stefan wallinin johdolla asian valmisteluun ovat hallituksen vakuutteluista huolimatta vaikuttaneet myös muut kuin maanpuolustukselliset näkökulmat

ja seuraavat edustajat sankelo mäntymaa kopra urpalainen kärnä ojala niemelä

äänestys on käynnissä tappioiden ahdistamalla

uderzon toinen käsittely on päättynyt t

anteeksi

kukas on asianomainen ministeri

niinpä he alkoivat

eduskunta katsoo että hallituksen toimet heikentävät kansanvaltaa ja luovat eriarvoisuutta ja toteaa että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta

arvoisa puhemies kannot on tehty viidestä poikkeverotukseltaan jo

käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö